minun kysymykseni on se onko sitä jotenkin yritetty ihan tutkia vaikkapa haastattelulla näiden turvapaikanhakijoiden kautta tai mieluummin ehkä jollain muulla objektiivisemmalla metodilla

minä siinä yhteydessä vaan jäin vähän sitä miettimään että kas kun ei utva ottanut tähän jo aikaisemmin kantaa tai hallitus tuonut omaa ehdotustaan miten tässä mennään eteenpäin sillä semmoinen tutkija jonka nimi on jarmo limnell on maanpuolustuskorkeakoulussa tehnyt tähän liittyvän kirjallisen tuotoksen jossa on parikymmentä sivua jossa on ihan selkeät ehdotukset ja aika paljon perusteita myös muita kuin mitä tässä tänään on kerrottu jolloin tätä ilman muuta pitäisi jalostaa monin eri tavoin

mutta semmoista tietoa varmasti tarvittaisiin koska tämähän on hyvin monimutkainen ongelma hyvin monitahoinen ongelma ja pelkillä mielipiteillä ja musta tuntuu asenteella esimerkiksi minä en ainakaan edustajana tässä pärjää ollenkaan

se on pelkkä poliittinen päätös ja siinä on tietyt esimerkit meillä taannehtivasti edellisen selonteon jäljiltä jonka yhteydessä ei pitänytkään sitä tehdä varsinkin se budjetillinen puoli johonka eduskunta sitoutui

arvoisa puhemies

tätä talousarvioasiaa voi käsitellä tietysti monella lailla ja kommentoin muutamia tekstejä mitä puolustusministeriön hallinnonalalta on sanottu

lähden oikeastaan liikkeelle siitä että kun maanpuolustuksellisista asioista puhutaan aina välillä tulee mieleeni vanha roomalainen totuus si vis pacem para bellum toisin sanoen jos haluat rauhaa valmistaudu sotaan

ja se ei tarkoita militarismia ja innostuneisuutta sodasta vaan sitä että mikäli ne järjestelmät jotka rauhan aikana ovat käytössä joutuvat tositoimiin ne pystyvät siihen mihin niiden väitetään ja luullaan pystyvän

ja kun mietin tätä salikeskustelua jota tässä äsken on käyty niin täällä on ollut hämmästyttävän monta puheenvuoroa joissa itse asiassa on haluttu resurssien riittävyys laittaa vähintään kyseenalaiseksi

he eivät voi lähteä liikkeelle siitä että tätä koko maata pystytään jatkossakin puolustamaan vaikka he sanovat että yleistä asevelvollisuutta meillä edelleen kannatetaan ja alueellinen maanpuolustus on erittäin tärkeä asia

koen heidän viestinsä vähän mitenkä nyt sanoisin vastakkaisina tai vain yleisluonteisena huomioina

me olemme rauhanturvatyössä siellä edelleen

lähden liikkeelle niinpäin että itse asiassa mitenkä tätä asiaa lähestyisimme jos afganistan ei olisikaan afganistan vaan se olisi sairaus jolla olisi joku diagnoosi

sen alla me emme pärjää

silloin joutuisimme väkisin miettimään mitkä ovat tämän sairauden syyt mitkä ovat sen etiologiset seikat mitä kautta pääsisimme ehkä lähemmäksi sitä ajatusta miten tätä sairasta potilasta sairasta maata pitäisi hoitaa miten se ehkä pitäisi parantaa

arvoisa puhemies

mutta tässähän jäljet pelottavat miten se on vestigia terrent latinaksi

tämä tiedonantohan on hyvä ja kun se on näin laaja ja kattava niin tietenkään se ei toteudu jos ei ulkomailta tule pääomia mutta missä määrin ja missä määrin kullekin näistä sektoreista koska kentällä esimerkiksi kyllä kaivosalalla puhutaan myöskin niin päin että se nähdään uhkana

siellä on useita tekijöitä ja ne ovat kyllä kaikki aika vaikeita käytännössä suomen pienen toimijan mutta tehokkaan terrieritoimijan ulkopuolella

se on ilman muuta mahdollisuus mutta haluatteko sanoa tähän jonkinlaisia rajoja tai jotain pitkän tähtäimen suunnitelmaa miten tämän ulkomaisen pääoman kanssa yleensä pystytään hanteeraamaan ja missä määrin meidän täytyisi suomesta kaapia sitä pääomaa niin että tulevaisuus olisi niin sanotusti meidän omissa käsissämme

monin tavoin erittäin vaikea paikka maailmanpoliittisesti

he ovat kaikki syntyneet jo

intia siellä takana kaikki tämä

jos ajatellaan vielä ihan tämän puolustushallinnon sisällä siis armeijaan sotilasmahtiin liittyviä asioita niin nämä vaikuttavuustavoitteet ovat kyllä mielenkiintoista lukemista

miten presidentti karzaihin kun hän on lähtenyt ehkä sisäpoliittisista syistä antamaan lausuntoja jotka ovat kuitenkin saaneet silmäkulmat kurtistumaan länsimaissa koska siinä on huoli myöskin mukana toisella lailla

tämähän on oikeastaan hyvin ulkopuolella tämän varsinaisen keskustelun mistä tämä kaikki välikysymys alkoi

ilmavoimat on ainoa joka on nelosilla täällä ja sekin on kyllä heikko nelonen kun ajatellaan että välillä siltä loppuu bensa välillä sillä ei ole lentotunteja ollenkaan tarpeeksi verrattuna vaikka natojoukkoihin

kyllä ulkoasiainvaliokunta sitten esimerkiksi minun esitykseni mukaisesti otti hyvin mukavasti lisää mainintoja mutta sehän ei vielä paljon auta

minä en ymmärtänyt ihan samalla tavalla sitä takana olevaa arvostusta kuin te puhuitte

vaikkapa täällä sanottu maininta siitä että ne pitäisi muuttaa viljelykseen joka olisi viljaa ja muuta sekin on helppo sanoa vaikea vaan toteuttaa

missä ne markkinat siellä ovat ja miten se toteutetaan verrattuna siihen miten huume toimii pankkina ja rahana ja monenlaisen korruption lähteenä

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista on tosiaan erittäin odotettu ja yleisesti sille voi antaa hyvin pitkälle sen tunnustuksen mikä hyvälle lainsäädännölle annetaan

mistä syystä

jos ajatellaan miten paljon terveydenhuoltokuluja silloin vanhusväestöön kohdistuu niin se on kyllä siinä ajassa suuri

kiinnittäkäämme tähän jatkossa enemmän huomiota kuin ehkä sitten sotilaallisen kriisinhallintakyvyn parantamiseen jossa on siviilikriisinhallinta mukana

entä sitten klaanitraditio joka on elänyt siellä ehkä tuhansia vuosia mieluummin kuin useita satoja vuosia

minä ajattelen niin että se on hyvä hakuteos moniin asioihin se on erittäin hyvä tarkastelu menneistä tapahtumista ja ilman tätä kirjaa ei tätäkään määrää tietoa meillä olisi

ennen kuin tarkastelen muutamia näkökohtia haluan vaan yhtyä niihin muisteluihin mitä edustajilla pulliainen ja erkki virtanen oli tämän kyseisen aiheen aikaisemmista käsittelyistä

tätä kun ajatellaan niin tästä saa hyvin paljon positiivisia elementtejä

jos tätä keltaista kirjaa käytetään pohjana tälle keskustelulle

eläkeläisväestö on sitä virkeätä osaa joka aika paljon kulutusta myöskin harrastaa suomessa

sen takia heidän elämäänsä pitää tukea

tässä hallituksen esityksessä on hyvää esimerkiksi muutamat semmoiset yksityiskohdat kuin vaikkapa vaikeavammaisuuden määritelmä joka vielä muutamia vuosia sitten oli enemmän kuin hakusessa

muistan että silloin kun sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenenä ja aikanaan varapuheenjohtajana kyselin niin ei ministeriöstä oikein osattu millään lailla sanoa kuka on vaikeavammainen tässä maassa puhumattakaan ketkä olisivat vaikeimmin vammaisia

nyt se on ihan selvästi täällä esitelty niin kuin sen pitääkin olla

se joka sanoo että kaikki nämä asiat mitä olen edellä luetellut hoidetaan pois pelkästään sotilaallisella läsnäololla sen eriasteisella ehkä kireälläkin toiminnalla ja hyvinkin armeijamaisesti niin eipä taida olla ainoa keino

filosofi pekka himanen professori kirjoitti kirjan kukoistuksen käsikirjoitus ja se nyt ei ollut mikä tahansa kirja

minä olen sitä ennenkin täällä siteerannut ihan sen vuoksi että se on selvitys jonka ovat tilanneet pääministeri matti vanhanen valtiovarainministeri jyrki katainen ja kulttuuriministeri stefan wallin

se on ehkä operatiivinen keino siis leikkaus ja siihen liittyvä asia mutta taudin hoitamisessa on aina myös konservatiivisia keinoja jotka tarkoittavat jotain muuta

tähän haluan liittää tästä afganistanin valtataistelusta ja heikkenevästä turvallisuustilanteesta suoraa tekstiä asiantuntija ari kerkkäsen meille valiokunnalle antamasta lausunnosta

se on valtioneuvostolle pyydetty selvitys ja tietenkin tämän selvityksen on se oikeastaan minkälainen tahansa pitäisi johtaa joihinkin jatkotoimiin joltain osin

hyvä että se on näin

suuri kysymykseni ja oma pieni ajatukseni nyt onkin miten se voisi muuttaa tämän hallituksen toimenpidekertomuksenkin luonnetta

tässä hallituksen esityksessä kerrotaan minkälainen on ruotsin järjestelmä mutta minusta kyllä aika yleisellä tasolla eikä sillä lailla verraten kuin olisi tehty jos olisi haluttu päästä oikein aimo harppaus eteenpäin

kapinallistoimintaa tai talebaneja voidaan pitää afganistanissa turvallisuusongelman ilmentymänä mutta ei syynä

minulla on kädessäni filosofi pekka himasen kirja selvitys jonka pääministeri matti vanhanen valtiovarainministeri jyrki katainen ja kulttuuriministeri stefan wallin ovat häneltä tilanneet ja minä siteeraan täältä kappaleen joka sopii hyvin tähän keskusteluun mitä me täällä puimme

himasen ajatuksista osan pitäisi soljua jo seuraavassa hallitusohjelmassa mukaan sen pitäisi sitä kautta tulla esille valiokuntatyöskentelyyn ja näkyä sitten toimenpidekertomuksessa aikanaan

kapinallisuudessa heijastuu afganistanin monietnisyydestä nouseva valtataistelu joka lisäksi saa tukea eri etnisiä kansanryhmiä tukevista naapurimaista

täällähän on erilaisia tilastoja suomessa aika laajasti ja haluaisin tähän ainakin pöytäkirjoihin mainittavaksi jos jotain kiinnostaa stakesin raportin jonka nimi on keskeneräistä yhdenvertaisuutta

yksinkertaistettuna kyseessä on pohjoisen liittokunnan eettiset ryhmät ja sotapäälliköt ja etelän välinen valtataistelu

olen todennut että suomi voi ratkaista haasteensa vain uudistamalla laajasti toimintakulttuuriaan tai toisin sanoen rakentamalla sen parhaimmillaan ilmenneille elementeille

mutta tämä pitäisi ottaa vakavasti koska muistakaa nyt kuka tämän kirjasen selvityksen tilasi minkälainen mies sen on kirjoittanut ja minne kaikkialle se on jaettu meillekin täällä jokaiselle

ihan lyhyesti

rajalahan piti hyvän puheen ja minä haluan lisätä siihen en arvostelumielessä sen että vanhustenhoito on erittäin tärkeä asia meille tulee siitä välikysymys ja muu myöhemmin

pataanit ovat afganistanin suurin etninen ryhmä joka kokee joutuvansa syrjäytetympään asemaan keskushallintotasolla se kä neuvostomiehitystä seuranneiden vuosien aikana että taleban hallinnon jälkeen

tämä olisi ollut siis erittäin hyvin kyllä käytettävissä tässä ja täällä olevia tietoja ei sitten ole siteerattu

kapinalliset tulevat pääasiassa pataanien joukosta

siihen riittää vanha ruotsalaisen professorin sääntö man kan alltid bota trösta och lindra patienten eli aina voidaan hoitaa potilasta lievittää hänen kipujaan ja muutenkin olla mukana hänen vaikeassa tilanteessaan

hyppään vähän lausunnossa eteenpäin ajan puutteen vuoksi mutta hän jatkaa sanomalla muun muassa näin

tämä puolestaan kaikki edellä mainittu on vaarassa syöstä afganistan entistä vakavampaan valtataisteluun ja sitä kautta sisällissotaan kansainvälisen yhteisön alkaessa vetäytyä

tarvitsemme työkulttuuria jossa ihmiset pystyvät tuntemaan voivansa hyvin

pelkkä mekaaninen työuran pidentäminen ei ole ratkaisu myöskään siksi että samalla tarvitsemme työssä luovuuden kautta uusia kasvun ja tuottavuuden lähteitä

nyt tämän lainsäädännön kautta kävi käsittääkseni vähän niin että ainakin kolme erilaista ryhmittymää kehitysvammaiset näkövammaiset ja sitten yleensä toimintarajoitteiset myös sairauksien johdosta sellaisia olevat ihmiset tulivat mukaan tähän käsittelyryhmään joka alun perin oli pelkästään vaikeavammaisia varten ja totta kai silloin kaikki keskustelu laajeni kaikki budjettiasiat myöskin laajenivat ja mitä enemmän sosiaalista näkökulmaa otetaan huomioon sitä suurempi on kohdejoukko ilman muuta

hän perustelee sitä hyvin monin asioin ja hän kertoo tämän raportin alussa että hän perustaa omat ehdotuksensa jotka ovat aika suuria tutkimuksiinsa

tässä ehkä arvoisa puhemies tavallaan on koko tämän sairauden koko kirjo

kokonaisuus on se joka ratkaisee

oppimiskulttuurin lisäksi siis myös työkulttuurin on uudistuttava

tämä potilas on nyt meidän mielestämme ollut sairaana ainoastaan kahdeksan vuotta mutta monen muun yhteisön mielestä tiedetään että se on paljon pitemmän ajan tulos

tässä ei ole tarkoitus että raportti olisi jonkinlainen kaikenkattava esitys yksityiskohtaisine toimenpideohjelmineen vaan pikemminkin suurten linjojen hahmotus

kysymys kuuluu onko tätä ehditty huomioida jo näissä kehyksissä ja jos ei niin aiotaanko huomioida seuraavissa tai miten tätä kirjaa huomioidaan

kun jatkossa käsittelemme näitä asioita niin toivoisin että suomessakin kun me täällä varmaan olemme kansainvälisien velvoitteidemme mukaisesti mukana minusta siinä ei ole mitään outoa sinänsä emme olisi ainoastaan mukana sillä tavallisella tavalla johon olemme tottuneet vaan keksisimme jonkin uuden pienen sektorin esimerkiksi vaikkapa nämä huumeet niin että kansainvälisellä sektorilla jatkuvasti puhuisimme miten se ongelma ratkaistaan

mutta jos eduskunta ja tuleva hallitus osin nykyinenkään eivät pysty tätä kirjaa millään lailla ottamaan tosissaan eivät täältä lainaamaan mitään idean ideaa eivät ajatustakaan niin kyllä minä kysyn vielä enemmän kuin koskaan ennen mitä näillä meidän selvityksillämme sitten yleensä on järkeä

näistä arvoisat edustajat jos haluatte saatte erittäin hyvin tästä kyseisestä muistiosta lähempiä tietoja

ehkä tästä tarvelähtöisyydestä myöskin mitä tässä tarvitaan semmoisen yleisen toteamuksen sanoisin tästä samasta tutkimuksesta

vammaisen henkilön tarpeisiin vastaaminen edellyttää että häneltä kysytään ja häntä kuullaan

minä en niillä teitä vaivaa sen enempää mutta siteeraan samaa asiaa uudestaan josta puhuin täällä myöskin kyselytunnin yhteydessä ohimennen

tämä on himasen omaa tekstiä hänen kirjastaan meidän työelämästämme tuottavuudesta koko tulevaisuudesta ja suomalaisen yhteiskunnan ylläpitämisestä bruttokansantuotteen noususta mistä tahansa sektorista

vammaisten henkilöiden tulisi voida itse määritellä tarpeensa on seuraava lainaus tästä samaisesta kappaleesta ja se jatkuu vielä niin että tämä näkökulma näyttäisi kuitenkin usein uupuvan esimerkiksi palvelujen suunnittelussa

tämä on ydin tälle kaikelle palaan tähän ehkä vielä vähän myöhemminkin mutta tätä ihan selvää kantaa suomessa myöskin vastustetaan

ja hän jatkaa

tai toisin sanoen rakentamalla sen parhaimmillaan ilmenneille elementeille

epäsuorastihan siihen pääsee käsiksi jos ajattelee tätä miksi tämä ihan selvä henkilökohtainen avustaja subjektiiviseksi oikeudeksi hanke muuttui muotoon henkilökohtainen apu

siellä vaan kävi niin että ilmeisesti suomessa kuntaliitto on se paikka jossa on hyvin taloudellisesti käsitelty tätä kokonaisuutta ja otettu tämä iso kohderyhmä mukaan ja pelästytty ihan aidosti kaikkea siihen kuuluvaa taloudellista rasitetta ja ruvettu vastustamaan oikein kunnolla tätä kaikkea

söderman ed

pulliainen ja minä edustamme tätä kokemusta täältä parlamentista useilta vuosilta ja olemme nähneet miten yhteiskunta koko ajan tahtoo olla kannalla jossa ikädiskriminaatio on piilossa mukana

tarvitsemme työkulttuuria jossa ihmiset pystyvät tuntemaan voivansa hyvin

pelkkä mekaaninen työuran pidentäminen ei ole ratkaisu myöskään siksi että samalla tarvitsemme työssä luovuuden kautta uusia kasvun ja tuottavuuden lähteitä

tällä tavalla millä ihmiset tässä maassa siirtyvät noin kuusikymppisinä eläkkeelle menee paljon hiljaista tietoa pois tavalla jonka taustalla on myöskin se että nuoremmat sukupolvet eivät halua sitä hiljaista tietoa enää työelämään

tämä on kompromissi

oli suuri vaara että tämäkään ei ehkä tämmöisenään olisi mennyt eteenpäin

oppimiskulttuurin lisäksi siis myös työkulttuurin on uudistuttava

mutta sitten vielä ettette nyt ihan liian paljon puhemies tässä innostu tästä kaikesta niin ehkäpä näiden yleisperustelujen ohi menen eteenpäin

tämä on koko kukoistuksen käsikirjoituksemme välttämätön peruspilari

mutta haluan siteerata sitten vielä tätä ongelmatiikkaa joka on tekstin ja näiden tiettyjen pykälien ja niiden toteuttamisen välillä ja lähden silloin liikkeelle euroopan komissiosta josta on annettu esitys yhdenvertaisuusdirektiivistä

se on sopiva yleisotsikko minkä tahansa valiokunnan työskentelylle minkä tahansa hallituksen minkä tahansa ammattiyhdistysliikkeen minkä tahansa yhteiskunnallisia ajatuksia tai muita eteenpäin vievien organisaatioiden ihmisille